tämä kokonaisuus eli poliisilaki ja toisaalta esitutkinta ja pakkokeinolaki on erittäin hyvässä yhteistyössä oikeusministeriön ja sisäasiainministeriön kesken valmisteltu

päinvastoin poliisin tehtävä on näkyä ja kuulua kentällä ja osallistua mahdollisimman poikkihallinnollisesti erilaisiin turvallisuuskeskusteluihin ja niihin liittyvään viranomaistoimintaan

tarkoitus on se että myös nämä lait valmistellaan sekä hallinto että lakivaliokunnassa tietenkin eduskunnan tahdon mukaisesti ja silloin tietysti tärkeää on se että myös hyvä yhteistyö valiokuntien kesken toimii ja katsotaan tämä asia kokonaisuutena koska se on täysin välttämätöntä jotta tälle lakikokonaisuudelle asetetut vaatimukset ja se kokonaisuus pysyvät selkeästi hallinnassa ja tullaan katsomaan tämä kahden ison paketin kokonaisuus sillä tavoin että päädymme siihen hyvään lopputulemaan mitä on alun perin ajateltu

en kuitenkaan katso että tämä hallinnon rakenneuudistus millään tavoin tätä tilannetta vaarantaisi tai tekisi siihen mitään radikaaleja muutoksia

haluan muistuttaa että aluehallintoviraston poliisin vastuualueiden yleisinä tehtävinä ovat muun muassa poliisitoimen alueellinen viranomaisyhteistyö varautumisen ja valmiussuunnittelun yhteensovittaminen ja peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi poliisitoimen osalta

söderman puuttui myös kauhajoen tapaukseen liittyvään uutisointiin

on myös aika vaikea ottaa kantaa pelkästään julkisuudessa olleisiin väitteisiin ilman että on taatusti selvillä siitä mikä on faktaa

silloin on aivan selvä että poliisiylijohto ja ministeriö eivät voi tehdä mitään rinnakkaista selvitystä vaan meidän pitää edetä esitutkinnan etenemisen muodossa ja katsoa mitä sieltä sitten lopulta selviää ja millaiseen ratkaisuun syyttäjä omalta osaltaan päätyy

se toiminta johon silloin viittasin oli käytännössä akuutti tilanne joka kauhajoella oli käsillä eli silloin katsoimme lävitse sen mitä on tehty ja onko toimittu ohjeiden mukaisesti

siinä keskustelussa en viitannut muun muassa aseluvan pois ottamisen harkintaan enkä siihen liittyviin kysymyksiin vaan kriisin aivan akuuttiin käytännön hoitoon

pidän tätä hyvin tärkeänä koska on ensiarvoisen tärkeää että sisäasiainhallinto ja ministeri tässä roolissa ovat hyvin tietoisia siitä mitä tapahtuu sekä suojelupoliisin näkökulmasta että poliisihallinnossa kaiken kaikkiaan

arvoisa puhemies

ehkä muutama kommentti liittyen edustaja kontulan pitkään ja ihan ansiokkaaseen analyysiin raiskausrikoksista ja siitä millaiseen kulttuuriympäristöönkin nämä teot sitten liittyvät ja sijoittuvat

ensinnäkin tietysti yksi ongelma raiskausrikosten selvittämisessä on se että varsin usein tilanne on se että on sana sanaa vastaan ja se tietysti aiheuttaa sen että tuomiota ei voi langettaa ellei voida yksiselitteisesti todeta syytetyn olevan myös syyllinen tekoon

en kuitenkaan pidä perusteltuna sitä että perustettaisiin erillinen elin tutkimaan tätä ja uskon että syyttäjälaitoksen tilanne on kaiken kaikkiaan myös se että siellä on varsin suuri työllisyys

tämä on tietysti erittäin ongelmallista ja aina pitää pyrkiä löytämään niitä keinoja joilla vielä paremmin pystytään ihmisten ja erityisesti uhrin oikeusturva takaamaan

on tietysti selvä että kun poliisihallinnon rakenne uudistuu samassa yhteydessä meidän tulee erityisesti pohtia laillisuusvalvontaan liittyvien kysymysten hoitamista ja sitä onko tällä hetkellä toiminta kaiken kaikkiaan riittävällä tasolla

ehkä toinen kysymys liittyy lähinnä siihen mitä edustaja kontula myös omassa puheenvuorossaan kävi läpi ja mitä myöskin valiokunnassa kuullut monet asiantuntijat nostivat erikseen eli siihen tulisiko raiskauksen tunnusmerkistössä rangaistava käyttäytyminen määrittää ilman uhrin suostumusta tapahtuvana tekona

tällä hetkellähän tilanne on se että kihlakuntien poliisilaitosten toimialueista annetulla valtioneuvoston asetuksella poliisilaitoksiin on perustettu alueellisia yksiköitä etelä suomen läänissä raaseporin kihlakunnan alueesta sekä länsi suomen läänissä pietarsaaren mustasaaren närpiön ja turunmaan kihlakuntien alueista

ehkä nyt puheenvuoroni menee hieman byrokratian puolelle mutta suomessa on omaksuttu tämänlainen käytäntö jossa käytännössä säädetään rangaistavaksi tiettyä keinoa käyttäen tai tiettyä olosuhdetta hyväksi käyttäen tehty sukupuoliyhteys ja toinen tapa on tämä suostumukseen perustuva

syytä kuitenkin on muistaa se että kirjoitustapa ei käytännössä ratkaise sitä kuinka laaja rangaistukseksi katsottavien tekojen piiri eri maissa on

alueellinen yksikköhän vastaa poliisilaitoksen ohjesäännössä tarkemmin määriteltävällä tavalla poliisin tehtäviin liittyvien kansalaisten palvelujen tasapuolisesta saatavuudesta ja laadusta toimialueellaan

sen verran voin ennakkoon todeta että ohjelma sisältää lähes parikymmentä hyvin erilaistakin toimenpidettä ja nämä koskevat luonnollisesti monia muitakin ministeriöitä kuin pelkästään sisäasiainministeriötä ja myös useita viranomaisia

tämä tapa miten se kirjoitetaan on vain erilainen ja vaikkakin tämä voi kuulostaa hieman keinotekoiselta perustelulta se on yksi syy miksi tällaiseen ratkaisuun on päädytty

varmasti tulevaisuudessa kun pohditaan seksuaalirikoslainsäädännön uudistamista on syytä myös miettiä sitä olisiko selkeämpää asettaa suostumus tai suostumuksen puute tunnusmerkistön osaksi

olemme myös selvittäneet onko tältä osin ollut jotain epäselvyyttä tai ongelmaa ja sen saadun selvityksen mukaan jonka itsekin olen saanut jee on ollut se että alueelliset yksiköt toimivat tällä hetkellä varsin selkeällä pohjalla

on tietysti aivan selvää että se miten pystymme erityyppisin toimenpitein ennalta ehkäisemään talousrikollisuutta ja sen syntymistä vaikuttaa myös suoraan siihen mikä tulee olemaan poliisin ja myös syyttäjälaitoksen resursoinnin tarve

tätä varmasti on syytä pohtia mutta tässä yhteydessä valiokunnalla ei ollut tällaista mahdollisuutta näin laajalti tätä asiaa käydä lävitse

se lyhyesti tästä

neljä kertaa vuodessa poliisipäälliköt raportoivat kaiken kaikkiaan palvelujen saatavuudesta kokonaisuudessaan ja siihen liittyvistä tilanteista

tämä asia on itse asiassa ministeriössä parhaillaan selvitystyön alla ja uskomme että nimenomaan tältä työsaralta juristitaustaisia vastaavasti muita henkilöitä joilla on erittäin syvä kokemus muun muassa tilintarkastuksesta aivan varmasti voidaan käyttää myös näihin tehtäviin

haluan kuitenkin muistuttaa että uudistus on ollut niin vähän aikaa voimassa että se ei välttämättä ole vielä aivan täydellisenä eikä voikaan olla voimassa

mäkisen puheenvuorossa

tämä ei suinkaan johdu siitä että koulutusmääriä olisi vähennetty vaan siitä että kursseja ei valitettavasti ole saatu täyteen koska keskustelu poliisin työttömyydestä on vahingoittanut hakijamäärää

se on samalla myös voimavara erityistilanteissa jos tarvitaan poliisin erityistä voimavarojen siirtoa tietyissä tilanteissa

tällä hetkellä tilanne on kuitenkin se että hakijamäärä on palannut erinomaiselle tasolle ja varmasti osavaikutus tässä on ollut myös sillä että taloustaantuma on tehnyt myös poliisin työtehtävät houkuttelevammiksi

liikkuva poliisi on myös tässä erittäin tärkeä reservi ja voimavara eli pidän itsekin sen aseman vakiinnuttamista ja jatkumista erittäin tärkeänä kysymyksenä

minä pidän kuitenkin sitä aika hyvänä että tässä on nimenomaan korkealle tasolle asetettu asiantuntija avustajan koulutus ja pätevyysvaatimukset ja myös lisäkoulutustarve on selkeästi otettu huomioon

syytä on myös muistuttaa että tällä hetkellä poliiseja on työttömänä ainoastaan noin parikymmentä ja siinä on tiettyä heilahtelua sen suhteen että kaikki eivät välttämättä ihan kokonaisuutena tule työllistymäänkään

siinä tilanteessa pitäisin aika selvänä sitä että asiantuntija pystyy arvioimaan sen lapsen kuulemisen todellisen tarpeen ja erityisesti sen että lapsi ei joudu tilanteeseen jossa hänen kuulemisensa voisi vahingoittaa häntä itseään

hätäkeskuslaitoksen osalta voi lyhyesti todeta että eduskunnan hallintovaliokunta on erittäin ansiokkaasti hyvin perusteellisesti käynyt läpi sen kokonaisuuden miksi hätäkeskusuudistusta tarvitaan miksi tietojärjestelmiä pitää uudistaa

olen menossa jälleen kerran lappiin viranomaistoiminnan puitteissa ja siellä tulen selvittelemään muun muassa poronhoitoon liittyviä kysymyksiä

arvoisa puhemies

tietysti tässä yhteydessä lakivaliokunnalla ei ollut mahdollisuutta ihan kaikkia seksuaalisuuden muotoja käydä lävitse mutta varmaan asia on juuri näin niin kuin edustaja kontula tässä omassa puheessaan totesi

niin kuin totesin jo tuossa omassa esittelypuheenvuorossani ja moni muukin on täällä todennut valiokunnassa pidimme tärkeänä myös sitä että katsotaan tämä koko lapsen huoltajuuteen ja erotilanteisiin liittyvä kokonaisuus ja lapsen kuuleminen eri vaiheissa

tässä yhteydessä en ehdi valitettavasti tähän kysymykseen sen syvemmälti mennä mutta mielestäni valiokunnan lausunto on tältä osin erittäin ansiokas ja pyydän kaikkia tutustumaan siihen

yksi huomionarvoinen seikka on se jonka tietysti kaikki muutenkin tietävät että oikeusvaltiossa tietysti on kantavana periaatteena se että myös syytetyllä on oikeusturva

niillä on tietysti hyvin erityinen rooli koska niiden toimintakenttä poikkeaa varsin paljon kuitenkin muusta maasta

lupahallinnon osalta tällä hetkellä ovat työn alla laitoskohtaiset tuloskeskustelut ja niiden yhteydessä käydään seikkaperäisesti läpi kunkin laitoksen tarve lupapalvelujen hallinnon lisäresursointiin ja tämä on todellakin työn alla tällä hetkellä ja tullaan myös erittäin tarkasti siitä pitämään huolta

harva alueiden turvallisuuspalveluista on myös virinnyt paljon keskustelua ja toivon että olen ehkä hieman tuohtuneenakin tässä saanut tuotua sen viestin lävitse mitä olen tarkoittanut ainakin sanoa sekä riveillä että rivien välissä

valitettavasti kuitenkin silloin kun on näytöstä kyse tilanne saattaa johtaa siihen että todellisuudessa syyllinen henkilö on todettava syyttömäksi

edustaja tolppanen puuttui tähän suomen tai ruotsin kielen tai

jos niitä keinoja pystytään löytämään niin on tietysti erittäin toivottavaa se että jokainen joka on syyllistynyt rikokseen jää siitä myös kiinni ja kärsii rangaistuksen koska se on mielestäni uhrin kannalta myös äärimmäisen tärkeää että rikoksen uhriksi joutunut henkilö tuntisi itse siten että oikeusturva toteutuu kaikilta osin myös hänen kohdallaan

kyse on siitä miten voimme entisestään parantaa yhteistoimintamahdollisuuksia edetä kuitenkin selkeästi toimivallan ja lain puitteissa mutta samalla katsoa että myös harva alueilla ihmisillä olisi oikeus tasavertaiseen turvallisuuteen alueilla joilla meillä ei milloinkaan kaikilla viranomaisilla ole mahdollisuutta ylläpitää niin suurta määrää joka vastaisi tarpeiltaan samaa tilannetta kuin esimerkiksi ruuhka suomessa etelä ja länsi suomen alueilla

hätäkeskuspäivystäjistä poliisitaustaisia ei oikeastaan voi pois ottaa koska on vapaaehtoista mihin työhön hakeutuu ja pidän myös hyvin tärkeänä sitä että myös hätäkeskuksissa on poliisitoiminnan asiantuntemusta

tämä on tietysti äärimmäisen tärkeä asia ei se että osaa jompaakumpaa ja toista vähemmän hyvin

yleiskeskustelu on päätynyt eduskunta hyväksyy hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä lakiehdotuksen ensimmäinen kerta

on tärkeää että siellä on riittävä paikallistuntemus ja se tulee myös kaiken kaikkiaan hyvänä säilymään

sen sijaan ehkä vähemmän on noussut esille se kysymys että meillä on aika paljon monikulttuurisia perheitä ja niiden osalta on erittäin suuria haasteita

arvoisa puhemies

pidän kuitenkin tärkeänä sitä että puolin ja toisin emme myöskään sorru ylilyönteihin en minä ministerinä eikä myöskään kansanedustuslaitos koska en usko että se palvelee kansalaisten etua

tulkin kautta toimiva sovittelutoiminta ei välttämättä ole yhtä tehokasta

tuossa kun mainitsin hallintorakenneuudistuksen toteutumisen seurannasta myös siinä yhteydessä tulemme katsomaan miten on edetty yhteispalveluiden osalta

kuten varmasti kansanedustajat hyvin tietävät aika pitkälti myös lupapalveluja on suunnattu entistä enemmän yhteispalveluihin ja se on kaiken kaikkiaan resurssien järkevää käyttöä

sivutoimipisteiden osalta tämä ei ehkä välttämättä toteudu sellaisenaan mutta poliisiasemien ja pääpoliisiasemien osalta asia lienee varsin selvä

on kuitenkin tärkeää että voidaan ottaa huomioon alueelliset erot

tilannetta kuitenkin seurataan ja henkilökohtaisestikin haluan seurata mahdollisimman tarkkaan raportointia jotta tähän voidaan puuttua jos jotakin erityisiä ongelmia ilmenee

arvoisa herra puhemies

on tietysti aika vaikeaa ja ehkä mahdotontakin ajatella että meillä olisi jotkut kiintiöt

lähtökohdan pitäisi olla se että kunnat pystyisivät tarjoamaan myös vaativia palveluita siten että esimerkiksi sosiaalityöntekijöitä jotka tekevät työtä lastensuojelun parissa toimisi työpareina miespuolinen ja naispuolinen yhtä aikaa

hallituksen esityksessä ehdotetaan hallintoasioiden muutoksenhakusäännösten uudistamista tavoitteena parantaa hallintotuomioistuinten toimintaedellytyksiä ja turvata oikeudenkäynnin kokonaiskeston kohtuullisuus hallintoasioissa

ehkä on syytä vielä todeta pienenä yksityiskohtana että valiokunnan kaksi ensimmäistä kuultavien porukkaa tai kokonaisuutta olivat kaikki naisia

oikaisuvaatimusmenettely laajentuisi moniin uusiin asiaryhmiin eri hallinnonaloilla niin että oikaisuvaatimus olisi käytössä mahdollisimman kattavasti niissä asiaryhmissä joihin se soveltuu esimerkkinä asiat jotka ovat samankaltaisia ja joita ratkaistaan rutiininomaisesti paljon ja joissa päätösten perustelut saattavat olla niukat

kuitenkin täytyy sanoa että ainakin itselleni jäi kuulemisesta sellainen tunne että vilpittömästi pyritään lähtemään siitä että tasavertaisesti kohdellaan sekä miehiä että naisia mutta uskon että helpommin miehille jää tässä prosessissa sellainen tunne että heitä ei välttämättä kuulla

muistettava on että oikaisuvaatimusmenettely ei sellaisenaan ratkaise hallintolainkäytön kehittämistarpeita mutta menettelyn laajentamisella on merkitystä sekä hallinto oikeuksien että korkeimman hallinto oikeuden asemaan

yleiskeskustelu on päätti että eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaan se että lakiehdotusta järjestämään erotilanteessa

valituslupajärjestelmän soveltamisalan laajentaminen liittyy esityksen tavoitteisiin tehostaa ja nopeuttaa oikeussuojan antamista hallintoasioissa ja kehittää korkeimman hallinto oikeuden roolia hallintoa ja hallintolainkäyttöä linjaratkaisuin ohjaavan tuomioistuimen suuntaan

korkein hallinto oikeus voisi keskittyä niihin valituksiin joiden ratkaisulla on tosiasiallista ohjaavaa vaikutusta ja edistää samalla hallinto oikeuksien lainkäytön yhtenäisyyttä

hyvä uudistus on myös se että ministeriöiden päätökset noudattaisivat jatkossa yleistä hallintovalitustietä hallinto oikeudesta korkeimpaan hallinto oikeuteen ei suoraan korkeimpaan hallinto oikeuteen

arvoisa herra puhemies

toisen lisäpöytäkirjan tarkoituksena on tehostaa ja helpottaa euroopan neuvoston jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä kansainvälisessä oikeusavussa rikosasioissa

oikaisuvaatimusmenettelyn käytön lisäämisellä ja valituslupamenettelyn soveltamisalan laajentamisella uusiin asiakokonaisuuksiin voidaan toivottavasti vähentää viivästyksiä ja tehostaa oikeusturvaa

lakiehdotusten suuresta määrästä huolimatta vaikutukset hallinto oikeuksien tai korkeimman hallinto oikeuden työmäärään saattavat jäädä melko vähäisiksi

valtioneuvoston on syytä arvioida laajas ti hallintoasioiden muutoksenhakujärjestelmää esimerkiksi sitä voisiko pitkän aikavälin kehityssuuntana olla yleinen oikaisuvaatimusjärjestelmä hallinnossa sekä yleinen valituslupajärjestelmä muutoksenhaussa hallinto oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto oikeuteen